lienee erittäin perusteltu ajatus sen tietysti valiokunnat miettivät keskuudessaan mutta itse pitäisin hyvin kohtuullisena ja oikeutettuna ajatuksena että ed

södermanin lakialoite saisi asiantuntijakuulemisessa sille kuuluvan roolin ja että sen tarkkarajaisuutta ja toimivuutta arvioitaisiin niin mietintövaliokunnassa lakivaliokunnassa kuin myös sitten lausuntovaliokunnassa

näin myöden tämä vakava kysymys siitä olisiko löydettävissä ratkaisu tähän vaikutusvallan epäasialliseen myymiseen niin kuin se grecon sopimuksessa tai euroopan neuvoston sopimuksessa on siinähän on tämä ongelmasana nimenomaan tarkkarajaisuuden näkökulmasta tämä epäasiallisen myymisen ongelma

söderman luetteli joitakin maita muun muassa islannin ja norjan jossa on päädytty tähän epäasiallisen vaikutusvallan myynnin kriminalisointiin mutta esimerkiksi tämä norjan pykälä on kyllä oikeuskirjallisuudessa saanut hyvin paljon tarkkarajaisuuskritiikkiä kohdalleen

mutta olisin varmaan yksi onnellisimmista ihmisistä jos löydätte ratkaisun jota tässä valmistelun yhteydessä ei ole kerta kaikkiaan pystytty löytämään siihen mikä olisi riittävän tarkkarajaista ja silti täyttäisi nämä euroopan neuvoston toivomukset

sasi otti esiin monta tärkeätä asiaa joiden toivon ja näin luotankin tulevan perustuslakivaliokunnassa omalta osaltaan arvioitavaksi

suinkaan hallitus ei ehdota että vain se että olisi omiaan horjuttamaan luottamusta riippumattomuuteen sinänsä olisi kriminalisoinnin peruste

sasin esille nostamista syistä nostettu selvästi horjuttamaan kriteeriksi ja toisekseen siellä on erittäin tärkeä ja sana jota ennen kaikista tärkeintä on että ylipäätänsä on jonkun edun vuoksi toimimassa

sasi täällä kertoi yksittäisten kansanedustajien sitoumuksista ja taustoista mielestäni en ole koskaan kuullut eikä ole käynyt mielessäni kään että he olisivat näistä syistä jonkun edun vuoksi toimineet jollakin tavalla

heidän taustansa ja poliittiset aatteensa ovat olleet hyvin avoimia ja läpinäkyviä ja tältä osin siinä ei ole mielestäni nokan koputtamista eikä ole ajateltavissakaan siis omien tietojeni mukaan mitään sellaista jota tämä pykälä voisi käsitellä

joko minulle ei ole kerrottu jotain tai sitten ehkä lex priori periaatteella katsoisin että jos minulle kerran on hyvin yksiselitteisesti näiden neuvotteluiden jälkeen joita siis on käyty ed

söderman voi myös kuvailla että siellä on ollut myös keskustan eduskuntaryhmän edustajat kuitattu ja kerrottu että pykälä on nyt siinä muodossa että se on hyvä ja keskustan ministeriryhmä on yksimielisesti hallituksen esityksen takana niin rohkenen epäillä että tällä esityksellä on kuitenkin myös päähallituspuolueen tuki aivan eri tavalla kuin ed

lauri oinosen puheessa annettiin ymmärtää

ajatus on että tietysti näitä kaikkia katsotaan samalla mittarilla ja samassa prosessissa eli jonkinlaisella selvityksellä niin että järjestelmä tulee selkeämmäksi ja läpinäkyvämmäksi

semmoisten rahojen osalta joiden verovähennys on perusteltu niiden yhteiskunnallisen tarkoituksen takia esimerkiksi työmarkkinoilla vaikuttamisen oli se sitten työnantaja taikka tuottajapuolella taikka työntekijäpuolella täytyy tietysti katsoa että järjestelmät ovat läpinäkyviä että se verovähennys ei ikään kuin vuodakin sitten poliittiseen tukeen

mutta tämä ei todellakaan tämän hetken tietojen mukaan tarkoita millään tavalla uhkaa sille etteivätkö jatkossakin nimenomaan myös ammattiliitot taikka mainitut muut järjestöt voisi tukea

filatov pohti myös erillisen työn verottamista tai sitä että joissakin tapauksissa lahja on

näitä asioita käsittääkseni verottajakin tällä hetkellä pohtii ovatko ohjeet selkeät sen suhteen missä menee lahjan raja ja missä menee vaaliavustuksen raja ja missä tilanteissa pitää osata sitten yritystoiminnassa reilusti ilmoittaa tuki lahjana ja vastaanottajan jos summat ovat näin valtavia kuin ovat olleet maksaa lahjavero ja missä tapauksessa on kysymys nimenomaan vaalirahoituksesta ja toiminnasta

filatov puhui olivat ihan perusteltuja ja tämän hetken suunnitelma on että tarastin työryhmä sitten viitoittaa mitä muuta täytyy jatkotöissä tehdä ja näitä verotuksen ja vaalirahoituksen kohtaamispisteitä varmasti sitten viitoitetaan erillisessä työryhmässä

aika selkeästi niin että tarastin työryhmä tässä lähiviikkoina pitää semmoisen paineistetun kokouksen jonka jälkeen välittömästi kertoo minulle päälinjat ja me aloitamme sitten ministeriön puolella valmistelun

täällä tuli esiin parissakin kohdassa kysymys miten pitäisi kohdella sellaista jos joku toinen taho maksaa kampanjailmoituksen eikä sitä itse kampanjan kohde ilmoita

jos kampanjan kohde tietää siitä jos on selvää että hän on ollut siitä tietoinen on sen hyväksynyt antanut logoja tunnuksia valokuvia ja muuta tämmöistä niin silloin kampanjan kohde ilmoittaa sen itse ja on päivänselvää että näin olisi pitänyt jokaisen toimia nyttenkin

mutta ilmeisesti on myös niin että tällaisia tuki ilmoituksia tulee joillekin ehdokkaille yllätyksenä ja tilaamatta aivan oikeasti että on niin innokkaita tukijoita että jollakin taholla maksetaan mainoksia ilman että ehdokas tai hänen tukiryhmänsä on siitä tietoinen

ajatus on että tässä tulevassa lainsäädännössä näissä tilanteissa sitten sen ilmoittajan pitää siitä ilmoittaa niin että ei jää enää tämmöistä aukkoa josta täällä muutamissa puheissa kerrottiin

siellä on nimittäin kohdassa jossa kerrotaan minkä takia tässä vaiheessa ei löytynyt riittävän tarkkarajaista vaihtoehtoa tälle vaikutusvallan epäasialliselle myynnille kerrotaan mitä sen sijaan toivotaan vakiintuneen työnjaon mukaan eduskunnan tekevän

aivan lopuksi arvoisa puhemies

vasemmalla puolella monissa puheenvuoroissa ihan ymmärrettävästi oltiin huolissaan äänestämättömyydestä ja varsinkin siitä epäsuhdasta että toisaalta harvaan asutulla alueella ja toisaalta selvästi vähemmän koulutetut ihmiset äänestävät vähemmän kuin kaupunkilaiset ja hyvin koulutetut ja hyvätuloiset ihmiset

siellä toivotaan sitä että eduskunta katsoisi ja tämä asia lankeaisi tässä työnjaossa käsittääkseni lähinnä puhemiesneuvostolle missä määrin nykyinen kansanedustajien varsin ohut ja pinnallinen sidonnaisuusrekisteri olisi parannettavissa ja missä määrin sen rekisterin parantamisen yh teydessä voitaisiin ottaa huomioon myös euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen sangen tuore suositus

meillä on oikeusministeriössä nettisivuilla jo luettavissa ja mietittävissä tämmöinen demokratia asiakirja niminen kokoelma eri toimenpiteitä ja aihioita millä kaikilla keinoilla tähän suomalaisen demokratian kriisiin tämän äänestysaktiivisuuden osalta muullakin kuin tämän vaalirahoituksen läpinäkyvyydellä voidaan vaikuttaa

sasi on aikaisemmissakin yhteyksissä mainostanut tätä hyvää yleiskokouksen suositusta jonka mukaan myös kanssakäyminen erilaisten lobbareiden kanssa tulisi julkiseksi

tarkoitus olisi että perustuslakivaliokunnan ja tulevaisuusvaliokunnan kanssa eduskunnan uudella puolella marraskuussa vietettäisiin kokonainen päivä vähintään puoli päivää tämän oikeusministeriön tuumailupaperin äärellä ja kaikki kansanedustajat on sinne kutsuttu

tältä osin on ollut semmoinen vakiintunut käytäntö että näihin asioihin oikeusministeriö ei ensimmäisenä päälle päsmää vaan että ne olisivat talon oman valmistelun puitteissa

ajatus on että isona tästä meidän demokratia asiakirjastamme kasvaa samanlainen vakava ja hyvinkin kunnianhimoinen tieteellisenkin kritiikin kestävä paperi kuin ruotsissa on demokratiutredning jonka parlamentti suuressa salissa kerran neljässä vuodessa ruotii ja jonka jälkeen se sitten käskyttää hallitusta tekemään asioita jos näyttää siltä että kansalaisten kokemuksen mukaan demokratian toimivuus on heikentynyt

sasi mielestäni ihan asiallisesti esitti että lakivaliokunta rohkenisi käydä käsiksi myös siihen mitä on pidettävä tavanomaisena kestityksenä ja muutenkin ottaisi näitä esimerkkejä enemmän

mutta tämä on hyvä alku ja marraskuussa tosiaan yhdessä eduskunnan ja oikeusministeriön kanssa on tarkoitus tätä asiaa paremmin miettiä

sen sijaan se ajatus joka oikeusministeriöllä oli vielä silloin ennen kuin eduskuntaryhmiä kuultiin että eduskunta myös tämmöisillä ohjeistuksillaan ottaisi kantaa näihin kestityksiin tyrmättiin eduskuntaryhmien kuulemisessa

oikeusministeriökin siltä osin luopui ajatuksestaan eikä se siis sisälly tämän hallituksen esityksen perusteluihin

mutta paikallaan saattaisi olla sidonnaisuusrekisterin muuttaminen nykyistä paljon laajemmaksi niin että siinä näkyisivät muun muassa taustajärjestöt jotka ovat edustajille keskeisiä

zyskowiczin hyvään kysymykseen ei esimerkiksi olisi ensinnäkään poissuljettua vaan suorastaan toivottavaa että jos valiokunnilla on tämän kaltaisia näin tiiviitä kutsuja tai tiivistä yhteistyötä se näkyisi ja olisi julkista ja silloin esimerkiksi tämän kaltainen rekisteri olisi siinä paikallaan

poliisin pitäisi tutkia ja todeta että edun vuoksi mielipide olisi muuttunut ja silloin olisi oltava vielä se arvio että kysymys ei ollut mistään tavanomaisesta kestityksestä vaan että oli kyseessä merkittävä etu

no nyt juristi vastaa ensimmäisenä tietysti että jos se on arvattavissa ja jokavuotista ja koskee kaikkia valiokuntia niin varsinaisestihan todennäköisesti mikään erityinen etu ei tule juuri tälle yhdelle edustajalle

mutta jos näyttöä löytyisi siitä että siinä se nyt miettii että haluaa päästä kelan majalle ensi kerrallakin ja siinä olisi joku tämmöinen logiikka että toimii juuri tämän edun vuoksi niin eihän syyte ole poissuljettu

mutta pidän sitä aika mahdottomana jos meillä on vain tämä tieto minkä edustaja zyskowicz kuvaili eikä poliisilla olisi kättä pidempää näyttöä

kun mietitään ennustettavuutta ja tarkkarajaisuutta joiden oikeusvaltion perusperiaatteiden perään täällä on aivan ymmärrettävästi kysytty tänään niin silloin on hyvä katsoa millä tavalla tämä talo on vuosikaudet vuosikymmenet katsonut että lahjuspykälät ylipäätänsä ovat tarkkarajaisia ja ennustettavia ja siihen päälle on vielä huomioitava mitä edustajantoimen tietyistä piirteistä johtuu

mutta kun ed

zyskowiczin jatkokysymys oli vielä muuttuuko tilanne jos kysymys olisikin täysin yksityisestä toimijasta niin jossain määrin saattaisi muuttua jos esimerkiksi olisi kysymys rajatusta joukosta kansanedustaja eikä koko valiokunnasta eikä tämmöisestä aika vakiintuneesta ennustettavasta tapaamisesta tai jos peräti tämä toistuu tai pääsee muidenkin etujen piiriin jos toimii halutulla tavalla tai joitain muita näyttöjä kertyy siitä että nimenomaan tämän edun vuoksi on yhtäkkiä muutettu mielipidettä ja alettu asiaa ajaa

mutta korostan sitä että kaikissa tilanteissa näyttöä täytyy etsiä samoilla vakiintuneilla metodeilla kuin lahjusrikoksissa ylipäätänsä etsitään

sitä löytyy hyvin erilaisista paikoista ja joskus vaikka epäilykset ovat hyvin vahvoja ei löydy riittävää näyttöä jolloin tietysti oikeusvaltiossa juttu raukeaa eikä ketään syytetä

itse olisin taipuvainen ajattelemaan että lapin matka tuolla tavalla kuvattuna kaikkine mausteineen ainakin jos se ei koske koko valiokuntaa tai sinne saa ottaa lähipiirinsä mukaan on kyllä jo kohtuuton eikä tavanomainen etu

mutta tässä tilanteessa kun koko valiokunta lähtee valiokuntamatkalle ikään kuin eduskunnan hallinnassa olevan laitoksen vieraaksi tilanne muuttuu selvästi vaikeammaksi arvioida

arvoisa herra puhemies

minun käsittääkseni eikä minulla ole tiedossa eikä oikeusministeriössä valmistelun yhteydessä tullut mitään tämän kaltaista laajaa epäilyä että eduskunnassa olisi tai että kun nämä pykälät tulevat voimaan niin sen jälkeen olisi syytä epäillä laajamittaisesti ja paljon korruptiota

kysymys on siitä että ei ole mitään perusteita minkä takia nykyisen rikoslain kansanedustajien lahjontaa koskevat pykälät jäisivät voimaan koska ne ovat käytännössä hyvin monitulkintaiset ja sen verran monen mutkan taakse kirjoitettuja

silloinkin kun olisi selvästi kysymys siitä että edun vuoksi aletaan ajaa joitakin asioita niin ne kansanedustajan lahjontapykälät eivät silti suurimmassa osassa ne nykyiset pykälät osu tilanteeseen ja se on kestämätön tilanne

enkä usko että tässä talossa ja tämä on mielestäni syytä nyt korjata olisi korruptiota sillä tavalla rehottavasti tai merkittävässä määrin

palaan vielä kerran siihen että sinne vanhaan rekisteriin meistä itse kustakin ei voi ilmoittaa muuta kuin semmoiset todella vahvat sidonnaisuudet kansanedustajina että on suorastaan siis hallituksessa jossakin yhteisössä ei edes valtuuskunnassa tai muuten aktiivinen tai tunnetusti hyvin läheisissä väleissä tai kanssakäymisissä

jos siinä yhteydessä vielä sitten voi vapaaehtoisesti ilmoittaa myös muusta kanssakäymisestä niin luulen että aika moni ongelma poistuu jo sillä että jokainen testaa voiko toimen kirjoittaa sinne rekisteriin eli kestääkö se päivänvalon

silloin sen voi tehdä

olen avoimessa kirjeessä ed

gustafssonille käynyt läpi kuinka keskeisessä roolissa itse asiassa olivat talousrikossyyttäjät ja kuinka heidän aloitteestaan ja harmaan talouden virkamiesyhteistyön kautta oikeusministeriö alkoi sitten kirjoittaa kirjeitä koko hallitukselle

tässä työssä ei kyllä kertaakaan tässä hallituksessa tullut esiin sen kaltaisia väitteitä että me emme voi tätä tehdä sen takia että olisi läheistä yhteistyötä rakennusteollisuuden kanssa tai muita sen kaltaisia väitteitä mitä tässä tuli

se miten käännetty arvonlisävero on tässä hallituksessa edennyt

jos ei ed

erittäin tärkeä teema

kiitoksia kannustuksesta ed

teema on painava hallitus on pystynyt hyvin kertomaan mitä kaikkea tällä hallituskaudella on tehty todellakin semmoisia seikkoja myös jotka ovat odottaneet todella pitkään kuten käännetty arvonlisävero rakennusalalla tai esimerkiksi rikospuolella tulliselvitysrikos

tarvittiin tämän kaltainen hallituspohja että saatiin se pitkään vääryydeksi koettu tilanne että suomessa on aivan liian vähän syyttäjiä edes tälle tasolle

mutta tämä kuiteilla pelaaminen muualla kuin rakennusalalla ja tämä erilaisten varastossa olevien yritysten aktivointi ja edellisen yrityksen kaataminen

nyt kun saatiin tämä käännetty arvonlisävero rakennusalalle se tulee nyt tällä ennätysmäärällä syyttäjiä vapauttamaan myös syyttäjien työvoimaa juuri näille ed

ja tämä kuittikauppa ja yritysten ketjuttaminen ja edellisen yrityksen konkurssiin päästäminen ovat nimenomaan ala jonne syyttäjät keskittyvät

sen takia se että konkurssiasiamiehellä on nyt paremmat resurssit kuin aiemmin on hyvin tärkeätä kun lähdetään tähän ketjutukseen käymään kiinni

sitten vielä jos liian myöhään saadaan kiinni kun rikos on jo selvästi tapahtunut niin ensi vuoden aikana erikoisperintä ulottuu koko maahan

tämä rikollisen rahan jahtaaminen on moninkertaisesti tuottanut valtion kassaan tuloja kun ulkomailtakin erilaisten ketjutusten jäljiltä onkin erikoisperinnällä löydetty rikollista rahaa takaisin suomeen

nyt niistä lisäresursseista joita ulosottoon on laitettu juuri jotta saadaan se erikoisperintä koko maahan tiedetään jo nyt että ne tulevat tuottamaan kymmen elleivät peräti satakertaisesti itsensä takaisin

anderssonkin omassa puheenvuorossaan viittasi että talousrikolliset jahtaavat pikavoittoja ja yksi keskeinen seikka on ennaltaehkäisyssä se että on paremmat keinot saada ne voitot takaisin sinne minne ne kuuluvat eli ed

arvoisa herra puhemies

nettolisäyksestä on poistettu vaalimenojen vuosivaihteluista ja kiinteistöasioiden siirrosta johtuvat vaikutukset jotka tänä vuonna laskevat oikeusministeriön budjetin loppusummaa

budjettiesitys tekee myös mahdolliseksi jatkaa ruuhkan purkamista markkinatuomioistuimessa ja huolehtia voimakkaasti kasvussa olevien turvapaikkavalitusten ripeästä käsittelystä hallinto oikeuksissa

nyt kun hallitus etsi työllisyydenhoitotarpeisiin sisäisiä siirtoja muun muassa toimintamenoista oli erittäin ilahduttavaa nähdä että koko hallitus näki että oikeusministeriötä ei tässä yhteydessä voi kohdella samalla mittarilla kuin muita ministeriöitä

syyttäjille ja rangaistusten täytäntöönpanoon näitä leikkauksia sisäisiä siirtoja ei jouduttu kohdistamaan lainkaan siis ei vankeinhoitoon eikä syyttäjille ja tuomioistuinten osaltakin leikkaus oli yleislinjaa huomattavasti todella huomattavasti kohtuullisempi

voidaan sanoa että oikeusvaltion toimivuuden merkitys myös taloudellisen taantuman oloissa tuntui saavuttavan hallituksessa aiempaa suurempaa ymmärtämystä

hallituksen piirissä käytiin myös viime talven pimeimpinä viikkoina vankeinhoidosta kaksikin iltakoulua joiden seurauksena vankeinhoidon rahoituskriisi selvästi ymmärrettiin mistä seurauksena nämä merkittävät taloudelliset lisäpanostukset

ensi vuoden alusta on tarkoitus myös selvästikin saada hallintoa tehokkaammaksi sillä että koko organisaatio kootaan yhteen ja hallintoa kevennetään

tämä hallinnon keventäminen ja voimavarojen saattaminen sinne perustyöhön on ollut myös alan henkilöstön pitkäaikainen vaatimus ja palaute nyt eduskuntaan tulevasta uudistuksesta on ollut erittäin kannustavaa

hallituskauden aikana viimein päästään myös lähes kokonaan eroon niin sanotuista paljuselleistä mikä on ollut kyllä suuri työ ja sen kokoon juoksemisessa on ollut tärkeää että koko hallitus on ymmärtänyt kuinka tärkeästä asiasta on kyse

oikeudenkäynnin keston kanssa tehdään yhä hartiavoimin töitä

lautamiesjärjestelmästä koituvat säästöt ovat merkittävä lisämahdollisuus nopeuttaa oikeudenkäyntejä ja totuus on että oikeudenkäyntien pituus varsinkin rikosasioissa on erittäin suuri ongelma erityisesti pääkaupunkiseudulla

se kaikki liikkumavara mikä tästä lautamiesjärjestelmästä ja pidemmän päälle myös näistä rakenteellisista uudistuksista saadaan tuo meille mahdollisuuden keskittää voimavaroja niihin käräjäoikeuksiin joissa jonot ovat kaikista pahimpia

arvoisa puhemies

vaikka monet tärkeät tavoitteemme kuten uusintarikollisuuden vähentäminen ja pitkään vireillä olleiden asioiden nopeampi käsitteleminen voivat edetä vain hieman yhdessä tekemiemme lainsäädäntöuudistusten ja rakenteellisen kehittämisen kanssa nyt tämän pitkästä aikaa hieman paremman budjetin sekä parhaillaan käynnissä olevien monien rakenteellisten uudistusten yhteisvaikutuksesta voidaan nähdä että oikeusministeriön hallinnonalan tilanne on selvästi kohti parempaa

kalmarille